nyt te viette markkinavaltaiseen yhteiskuntaan suomalaista hyvinvointivaltiota johdatte tilanteeseen jossa käyttäjä aiheuttaja maksaa ja se tarkoittaa sitä että köyhien lompakolla ei pysty maksamaan niitä palveluita tulevaisuudessa

nyt näyttää siltä että sairausajan palkka on pelkästään ekn elinkeinoelämän keskusliiton pohjille rakennettu se arvio sieltä

minun henkilökohtainen kantani on se että tässä tilanteessa ei ole järkevää kotimaista kulutuskysyntää ja ostovoimaa leikata palkkaleikkauksilla

haluaisin todeta myöskin sen että minä olisin mielelläni kun ulkoministeri soini heitti minulle tästä hallitusratkaisusta perussuomalaisten osalta tai hänen ministeripostistaan halunnut kuulla miksi te ette halunnut lähteä vaikuttamaan autoveron poistoon kokonaisuudessaan miksi te ette halunnut lähteä vaikuttamaan valtiovarainministerin pestistä käsin eun jäsenmaksujen puolittamiseen tai siihen että kreikka ei tule saamaan lisäpaketteja ylipäätään siihen että euroopan kriisimaiden kriisejä ei enää suomen rahoilla hoidettaisi

sitten haluaisin kysyä myöskin hallitukselta sitä mistä johtuu että jo tässä vaiheessa hallituksen sisältä oikeus ja työministeri lindström hakee muunlaisia ratkaisuja kuin mitä hallitusohjelmaan on kirjattu ja mistä johtuu se että hallituspuolueitten sisältä halutaan myöskin verotusta käyttää elementtinä joka olisi demareitten keskeinen vaihtoehto tämän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi niin että rikkailta otettaisiin vähän enemmän että saataisiin tasapainotettua tätä leikkausten listaa köyhien osalta

totean että kaiken tämän talouskeskustelun takanahan on se niin kuin edustaja myller totesi millä rahoitetaan hyvinvointiyhteiskuntaa mistä saadaan se talouskasvu ja työllisyys joilla kyetään ylläpitämään tavallisten suomalaisten kannalta turvallista ja hyvää yhteiskuntaa

haluaisin myös todeta sen että pk sektorin toimintaedellytykset ovat yksi niistä asioista joilleka meidän täytyy tehdä paljon erilaisia asioita

arvoisa puhemies

sdp teki valtavasti töitä entisen ministeri tai ministeri arvonimeltään ihalaisen johdolla ja saatiin valmiiksi tämmöinen merkittävä asiakirja kuin sinivalkoisen omistamisen ohjelma otsikolla kaikki ei ole kaupan

sdp on esittänyt oman vaihtoehtobudjetin jossa on selkeästi otettu kantaa myöskin tällaisiin leikkauksiin

sen takia me olemme juuri tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita siitä hallituksen tai siitäkin syystä erittäin kiinnostuneita hallituksen kokonaisuudesta

edelleen on vähän auki se miten kaikissa tilanteissa huoltovarmuus turvataan vähän samalla tavalla kuin jouduin fingridin päätöksiä tehdessä arvioimaan kun sieltä yritettiin myydä ulkomaille kotimaista omistusta miten kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden näkökulmasta tämä vähemmistöosuus turvaa sen että hallituksen ohjeita omistajaohjeita otetaan huomioon ei vain toivomuksen luontoisesti vaan sillä tavalla että hallituksen määräykset toteutetaan siellä yhtiössä huoltovarmuuden näkökulmasta

haluaisin todeta sen että kun minä kuuntelen hallituksen perusteluita ja politiikan linjauksen perusteluita niin tulee mieleen vanha suomalainen kansansatu jossa hölmöläiset ikkunattomaan tupaan pyrkivät ämpärillä kantamaan valoa ulkoa

haluaisin nyt kuitenkin uudelleen vielä tietää ministeriltä sen onko kunnilla itsenäinen oikeus ilman raippaa nyt päättää näistä maksujen korotuksista ettei niitä otetakaan käyttöön jos jossakin kunnassa halutaan oikeudenmukaisempaa ja tasa arvoisempaa politiikkaa tehdä kuin hallitus haluaa tehdä

tämän kaiken lisäksi me tarvitsemme tiukkaa taloudenpitoa määrätietoista taloudenpitoa tilanteessa jossa näköpiirissä on eteenpäin todella matalat talouskasvun vuodet ja sen takia sitä tiukkaa taloudenpitoa tarvitaan erityisesti julkisen sektorin taloudenpitoa

paljon järkevämpää olisi varmaankin rakentaa niitä ikkunoita että se tupa valaistuisi

yhteinen julkinen ja yksityinen raha on toinen ikkuna

nämä tässä asiakirjassa luetellut perusteet vähemmistöosuuden osalta eivät riitä tähän hallituksen määräysvaltaan huoltovarmuuden näkökulmastakaan

tähän eurooppalaiseen keskusteluun ja edustaja arhinmäen puheenvuoroon liittyen haluan todeta sen että sen keskustelun lähtökohta on talouskasvua ja työtä ja sen keskustelun sisältönä on tällä hetkellä että uutta tarpeellista infraa pitää rakentaa uusia investointeja pitää saada syntymään jotta syntyy työpaikkoja ja uutta talouskasvua

nämä vaadittaessa maksuun tulevat edellyttävät yksimielisyyttä eu tasolla ja ne edellyttävät suomessa eduskunnan päätöksiä

minusta on hienoja linjauksia siitä että kehitetään luodaan uutta elinkeinotoimintaa ja uusia työpaikkoja mutta olen huolissani siitä että kun tällä hetkellä meillä ei ole mitään selvyyttä näitten hallituksen kärkihankkeitten rahoituksesta siitä mistä se raha tulee niin tuleeko niin kovat paineet että käy sillä tavalla kuin omistajayksikön johtaja eero heliövaara toteaa että tänne kehitysyhtiöön siirrettävä omistus on sellaista josta valtio voi luopua sopivan tilaisuuden tullen ja esimerkiksi rahoittaakseen näitä kärkihankkeita niin kuin hän toteaa tässä tämä on keskisuomalaisen artikkeli

tässä infrapaketissa joka pitää sisällään pisaran länsimetron ja tampereen kaupunkiratikan ja sitten näitten maakuntien infrahankkeitten aikaistamisen näitten hankkeitten käynnistäminen tapahtuu kuntien toimesta

sitten totean edustaja turuselle liittyen hallintarekisteriin että asia on valmistelussa vmssä ja se tullaan tuomaan eduskuntaan vähimmäistasolla todennäköisesti sillä tavalla että arvopaperiasetukseen liittyvät asiat korjataan lainsäädännössä mutta se läpinäkyvyys pitää turvata ja hallintarekisteriä siinä muodossa kuin se on ei tulla tuomaan tällä kaudella eduskuntaan

tässä sdpn esityksessä nämä työeläkemaksujen alentamiset tehtäisiin yhteistyössä palkansaaja ja työnantajajärjestöjen kanssa siis valmisteltaisiin kolmikannassa ja se olisi määräaikainen

olen arvostamani edustaja töllin kanssa samaa mieltä siitä että näissä olosuhteissa erityisesti ottaen huomioon meidän kansainvälinen tilanteemme on hyvä että suomessa on yhtenäinen ja yhdessä muodostettu kanta käsitys

kun puhutaan esimerkiksi metrosta se tarkoittaa käytännössä sitä että se lähtee liikkeelle heti saman tien ja se valtion rahoitus tulee niin kuin tässä tilanteessa on järkevää jälkikäteen siihen mukaan

mutta siitä en ole samaa mieltä edustaja töllin kanssa että ikään kuin tämä keskustelu nyt ministeri soinin lausumista ja toteamuksista eri puolilla ja hallituksen linjasta olisi ollut turhaa

tämä on se lähtökohta

se tuottaa merkittävän määrän uusia asuntoja myöskin kohtuuhintaisia vuokra asuntoja kun yh lainsäädäntöä lähdetään uudistamaan tässä tilanteessa

kyllä on tärkeää se että nostetaan esille että hallituksen sisällä on tällä hetkellä ainakin kahta jos ei kolmea erilaista linjaa siitä miten tätä tilannetta pitää hahmottaa

se on tärkeä asia koska sitä kautta saadaan syntymään työpaikkoja tässä ja nyt saadaan aktivoitua nykyinen passiivinen työttömyysturva aktiiviseen käyttöön

edustaja lintilälle totean että ihan samalla tavalla kuin aiemmatkin hallitukset nykyinen on perustanut budjettiesityksensä ennusteisiin jotka ovat sillä hetkellä voimassa

minä olen samaa mieltä on järkevää kyllä hakea tuloslaskelma ja tase ulos tuosta budjetista ja minun mielestäni ei riitä edes se vaan meidän täytyy hakea myöskin kokonaisuuksia jotka menevät horisontaalisesti läpi koko tuon budjetin

arvoisa puhemies

kaikkien näitten asioitten osalta valmistelutyö on sillä tavalla käynnissä että voidaan lähteä liikkeelle keskustelemaan budjettiriihessä oikeasti syvällisesti niistä jutuista

minulle jää nyt tämän keskustelun jälkeen vielä edelleen epäselväksi se onko hallitus yhtenäinen kolme hallituspuolueen puheenjohtajaa yhtenäisesti viemässä eteenpäin suomen etua euroopan unionin ja brexitin yhteydessä

kysyisin vielä kun meillä on esityksiä muun muassa päästökaupan korvaukseen liittyen meillä on energiaveron palautukseen liittyen väylämaksujen lisäalennukseen liittyen meillä on matkailuun liittyen tuossa omassa vaihtoehtobudjetissa

tai itse asiassa en totea enempää

ikonen otti

ruusuvuori mistä se että median

paljon on kysymys siitä miten me suhtaudumme toisiimme ihmisinä millä tavalla huolehditaan siitä että läheiset ihmissuhteet löytyvät jokaiselle suomalaiselle ihmiselle

kiitos

ja seuraavaksi vasta niin toki meillä on mahdollisuus lisätalousarviossa korjata tilannetta

tämä on myöskin tässä taloudellisessa tilanteessa hankala kysymys koska tämä koskettaa sekä vanhuksia että lapsia niin kuin ilari kertoi omista ajatuksistaan

haluaisin lopuksi todeta tässä että minun mielestäni tämä keskustelu on ollut todella vilkasta ja monipolvista ja tuottanut uusia ideoita myöskin minulle päin

olen asettanut työryhmän joka pyrkii miettimään tämän taloudellisen tilanteen johdosta erityisesti sitä miten meidän raha vaikuttaa se yhteinen raha vaikuttaa lapsiperheitten arkeen yksinäisten ihmisten arkeen

tästä minä toivon että tämän työryhmän kautta löytyy tehokkuutta ja vaikuttavuutta katsoa kokonaisuuksia yksittäisten siivujen sijaan

arvoisa puhemies

ikään kuin se että nostaa epäoikeudenmukaisiksi ja huonoiksi asioiksi koettuja asioita johtaa siihen että on ilkeä ei ymmärrä mitään ei halua tehdä yhteistyötä

minä olen ymmärtänyt näin että pääministeri sipilä on myöskin täällä todennut näitten leikkausten jotka kohdistuvat työttömiin ikäihmisiin lapsiperheisiin koulutukseen olevan epäoikeudenmukaisia ja huonoja leikkauksia

minusta olisi järkevää ja tämän eduskunnan arvovallan kannalta erittäin tärkeätä se että kunnioitettaisiin kuitenkin toistemme mielipiteitämme kun halutaan suuntaa muuttaa suuntaan tai toiseen

nyt minä huomaan minkä takia tässä edustaja tölli on ikään kuin hieman kritisoinut hänen mielestään konkretian puutetta tässä meidän paperissamme

se johtuu siitä että tästä on jäänyt puuttumaan tämä sdpn vaihtoehtobudjetin yrittäjäpaketti jossa on kahdeksan ohjelmakokonaisuutta plus kaksi asiaa työllisyyteen suoraan

sitä me kyllä mietimme hallituksessa useampaan kertaan olisiko voitu tätä menokehystä jollakin tavalla tässä suhteessa venyttää hakea oikeita ratkaisuja tämän eläkeleikkauksen taikka lapsilisäleikkauksen uudelleenarvioimiseksi

arvoisa puhemies

kun kuuntelee hallituksen vastausta opposition välikysymykseen ja tätä keskustelua niin tulee semmoinen tunne että ikään kuin olisimme eri planeetalla

arvoisa puhemies

niin kuin totesin olen asettanut tämän työryhmän jota johtaa kansanedustaja anneli kiljunen ja uskon että tämän työryhmän kautta löytyy ratkaisuja myöskin yksin asuvien ihmisten tilanteeseen vaikuttamiseen valtion budjetin kautta

nämä leikkaukset jotka te olette pistäneet budjetin sisälle nyt kohdistuvat sillä tavalla nuoriin lapsiin varhaiskasvatuksen kautta perusopetuksen kautta ja sitten vielä loppujen lopuksi siellä korkeakouluasteella että ne jatkavat tätä kurjuutta pitkälle tulevaisuuteen jos te ette muuta koulutuspoliittista linjaanne

minun mielestäni tämä on parempi vaihtoehto kuitenkin kuin se että ei olisi tehty näitä verotukseen liittyviä kompensaatioita näihin kahteen leikkaukseen liittyen

ihmiset ovat aidosti huolissaan siitä mitä heidän lapsilleen lapsenlapsilleen tapahtuu millä tavalla heidän menestyksensä tulevaisuudessa näyttäytyy

jos eduskunnasta löytyy järkevämpää mallia jolla siihen menokehykseen niihin asioihin jotka sen sisällä toimivat kyetään vaikuttamaan niin ei minulla ole sitten mitään sitä vastaan eikä hallituksella että näitä asioita korjataan täällä

meillä on tällä hetkellä prosessit käynnissä jotka liittyvät pk sektorin toimintaedellytysten parantamiseen meillä on prosessit käynnissä joilla edelleen parannetaan vientisektorin kilpailukykyä ja kannattavuutta niillä keinoilla mitä valtiovallalla ylipäätään on

mutta tähän asti ei ole löytynyt

me käymme tällä hetkellä läpi myöskin uusia infrahankkeita esimerkiksi äänekosken laitoksen yhteydessä varmistamme sen että sinne tulee riittävästi tiestöä ja sitä tieinfraa rakennettuna oikealla tavalla

arvoisa puhemies

niin kuin totesin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa niin hallituksen kärkihankkeissa on paljon osa alueita jotka ovat kannatettavia ja hyviä ja totean myöskin että tässä keskustelussa on tuotu paljon myös opposition puolesta konkreettisia esityksiä joilla voisi täydentää tätä hallituksen pakettia ja sitä kautta lähteä yhteistyössä asioita viemään eteenpäin

täällä kuvattiin näitä luottoluokittajan perusteita aika kummallisella tavalla liittyen standard poorsin tekemään kahden an ja plussan luottoluokituslaskuun

mutta edelleen arvoisa pääministeri olen kovin kiinnostunut siitä rahoituksesta koska tuolla on aika vähän tuossa tiedonanto osiossa todettu mitään siitä rahoituksesta ja ilmoititte äsken että tammikuussa tuotte rahoitukseen liittyvää tietoa lisää tänne eduskuntaan

istuimme suurin piirtein tunnin verran ja tuon keskustelun pohjalta ne asiat jotka on kirjattu valtioneuvoston vastaukseen tähän välikysymyskeskusteluun nousivat esille selkeästi

tällä on vaikutusta myöskin työvoiman liikkuvuuteen ja olen valmis selvityttämään tämän asian että olisiko mahdollista korjata tilannetta kuvaamallanne tavalla

mutta kun tämän koko kärkihankkeiden vaikuttavuus selviää myös sitä kautta miten on mietitty rahoitus ja mikä niitten vaikutus on erityisesti valtiontalouden alijäämään ja toisaalta velan muutoksiin niin tästä syystä toivoisin että te voisitte nopeammin tuoda tietoa ja ehkä tänään jo jollakin tavalla avata tätä

siellä oli työikäisen väestön väheneminen

työmarkkinatoiminnan parantaminen oli yksi osa alue

mutta se keskeinen juttu mitä tämä standard poorsin joukko kertoi täällä kun he istuivat minun työhuoneessani tunnin verran se keskeinen viesti oli se että globaali talous erityisesti euroopan tilanne on sellainen että meidän potentiaalinen kasvu ottaen huomioon ne äsken luetellut asiat potentiaalinen kasvu tarkoittaa sitä kuinka korkealle voisi kasvua nostaa on vaarassa